olen kyllä samaa mieltä edustaja heinosen kanssa siitä että ohjauksen ja opetuksen on oltava laadukasta siellä työpaikoilla työssäoppimisen jaksojen aikana ja tästä kyllä voisi ottaa oppia sosiaali ja terveysalan työpaikoista

myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa todettiin että lakiesitys on vaikutusten vuoksi hankalasti yhteensovitettavissa välillisen syrjinnän kiellon ja perustuslain sukupuolten tasa arvoa koskevan perustuslaillisen toimeksiannon kanssa

vähäisintä liikunnan tuki on rakentamisen toimialalla

myös modernin työn piirteet kuten matkatyö vuorotyö epäsäännölliset työajat ja työkuormituksen syklisyys vaikuttavat eri tavoin mahdollisuuksiin hyödyntää liikuntapalveluja

siellä nimittäin aina pidetään kunnia asiana että opiskelijat työssäoppimisen jaksoilla ohjataan hyvin ja heillä on yleensä myöskin oma ohjaaja koko tämän jakson ajan

arvoisa puhemies

yrittäjien omaa työpanosta on selvitysten mukaan jouduttu kasvattamaan sunnuntaiaukiolon ja korkeiden työvoimakustannusten sekä joidenkin kauppakeskusten joustamattomien aukioloaikojen vuoksi

valiokunnan ennakkokuulemisessa tuli esille huoli varatun määrärahan riittävyydestä turvakotipaikkojen määrän ja alueellisen kattavuuden turvaamiseksi

perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi että koska vanhempainvapaa on jaettavissa äidin ja isän kesken ja perheet voivat valita miten toimivat niin siinä mielessä lain voi hyväksyä

siinä voisi kyllä hyviä käytäntöjä oppia sosiaali ja terveysalalta

kuitenkin perustuslakivaliokuntakin totesi että asia olisi syytä säätää muodossa joka kohdistuisi yhdenvertaisemmin naisiin ja miehiin

tärkeä työkalu kunnille on myös terveydenhuoltolain edellyttämä hyvinvointikertomus jossa valtuustokausittain raportoidaan kunnan hyvinvoinnista ja toteutuneista toimenpiteistä

arvoisa puhemies

noin kolmanneksella kauppakeskuksissa toimivista kauppiaista ei ole mahdollisuutta pitää liikettä kiinni yhtenä päivänä viikossa vuokrasopimuksen tai kauppakeskussääntöjen takia

arvoisa puhemies

nyt sovittu ratkaisu ei ole sitä mitä esimerkiksi minä alun perin toivoin ja ajattelin sillä esimerkiksi sosiaali ja terveystoimen eriytyminen kunnan muista toiminnoista ja päätöksenteon siirtyminen kauemmaksi eivät välttämättä ole hyviä kehityssuuntia

harvaan asuttujen alueiden asiointiliikenteen kehittämisessä on puhuttu muun muassa kuntien ja kelan yhteistyön lisäämisestä

arvoisa puhemies

pahimmillaan tämä asia voi joutua jopa selvitettäväksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa koska tässä on niin selkeästi syrjiviä piirteitä mutta jatkossa nähdään miten tässä käy

vähittäiskauppojen aukiololain mukaan kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä toimivaa elinkeinonharjoittajaa ei voida velvoittaa pitämään liikettä avoinna kaikkina viikonpäivinä ellei liikkeen avoinna pitäminen ole kauppakeskuksen tai vastaavan myymäläkeskittymän kannalta välttämätöntä

miten nämä hankkeet etenevät tällä hetkellä

kuitenkin tässä tilanteessa jossa peruspalvelut ovat rapistuneet niin pahoin on tärkeää todeta että tällä mallilla saamme kuitenkin sosiaali ja terveyspalveluja parannettua nykyisestä huomattavasti

lopuksi arvoisa puhemies kiitän erityisesti siitä että nyt liikunnan aluejärjestöjen valtionapukelpoisuus selkeytyy ja alueilla asiasta ollut suuri huoli ratkesi myönteisesti

tätä välttämättömyyskohtaa on kauppakeskuksissa tulkittu eri tavoin ja työelämä ja tasa arvovaliokunta korostaakin että säännöstä on tarvittaessa selkeytettävä niin että pienyrittäjän mahdollisuus pitää yksi vapaapäivä viikossa turvataan

nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllistämisen helpottamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen ja siksi muun muassa oppisopimuskoulutusta on lisättävä ja kehitettävä ja näinhän hallitus tekeekin

mallilla turvataan yhdenvertaiset asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut koko maahan ja vahvistetaan sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluja

mutta normaalin oppisopimuksen lisäksi on kehitettävä erilaisia tuetun oppisopimuksen muotoja sillä tavallinen oppisopimus ei sovi kaikille koska se on vaativa opiskelumuoto

suomen yrittäjien jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan sunnuntaiaukiolo on ollut pääosin kannattamatonta kahdelle kolmasosalle kauppakeskuksissa sijaitsevista myymälöistä ja yli puolelle kaikista myymälöistä

lakimuutoksesta ovat siis taloudellisesti hyötyneet lähinnä suuret kaupat

kauppojen aukiolon laajentamisen toivottiin lisäävän myös kaupan alan työllisyyttä

työllisten määrä onkin kasvanut mutta se on useimmiten tarkoittanut osa aikaisten työntekijöiden tuntien lisäämistä ja uusien osa aikaisten työntekijöiden palkkaamista

toisaalta eriarvoistuminen syrjäytyminen se kä sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisyjen puutteet aiheuttavat yhteiskunnassamme tällä hetkellä jopa miljardien ylimääräiset vuosittaiset kustannukset

lain säätämisen yhteydessä eduskunta edellytti että hallitus valmistelee esityksen sellaiseksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi jossa lähtökohtana on suomalainen oikeusjärjestelmä ja kaikkien syrjintäperusteiden asettaminen samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin

työllisten määrän lisääntyminen on toki hyvä asia ja osa aikatyö on tarpeellinen ja hyvä vaihtoehto esimerkiksi opiskelijoille ja pienten lasten vanhemmille

onkin syytä kysyä

tarkoitus ei ole siis istuttaa nuoria jotka eivät ole menossa lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen yhtä vuotta tavallisessa peruskoulussa vaan tavoitteena on luoda silta koulun ja työelämän välille niin että nuoren on helpompi päästä jatkamaan opintoja ja saada sitten esimerkiksi oppisopimuspaikka itselleen

uskon vahvasti että tämän uudistuksen avulla saamme hoitoketjut eheytettyä ja toiminnan painopistettä siirrettyä raskaista ja korjaavista palveluista kohti ennalta ehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita

työelämä ja tasa arvovaliokunta kuitenkin korostaa että lisätunteja tulee ensisijaisesti tarjota työsopimuslain edellyttämällä tavalla ennestään osa aikaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille

maaseudulla sähkönsiirtokustannukset ovat tällä hetkellä jo kaksinkertaiset kaupunkeihin verrattuna kuten monet edustajat ovat jo täällä asian nostaneet esille ja lakiehdotuksen perusteella ero kaupunkien ja maaseudun välillä tulee edelleenkin kasvamaan

luin tämän aloitteen huolellisesti ja minulle tuli sellainen tunne etten ole varma ovatko kaikki allekirjoittaneet paneutuneet huolellisesti siihen mitä nämä pitkän aloitteen ehdotukset käytännössä tarkoittaisivat luovan alan toimijoille ja tuottajille

arvoisa puhemies

emme kuitenkaan voi puhua vain tästä ja ensi vuodesta vaan myös tulevista vuosikymmenistä siitä millaiset elämän edellytykset me jätämme lapsillemme

jos tämän aloitteen ehdotukset materiaalin vapaasta käytöstä opetustarkoituksessa ilman korvausta toteutuisivat se lopettaisi todennäköisesti oppimateriaalituotannon lähes kokonaan

en siis todellakaan voi kannattaa tätä aloitetta vaikka siinä on toki hyviäkin asioita mukana

lakimuutoksen tavoitteena on rajata kuntouttava työtoiminta aikaisempaa selkeämmin niille henkilöille jotka nimenomaan tarvitsevat ja hyötyvät tästä palvelusta

olemme kuunnelleet useassa tilaisuudessa kansalaisia ja lisäksi ruohonjuuritasolla työskentelevät työntekijät ovat olleet jo nyt mukana suunnittelemassa uudenlaisia toimintatapoja

myös yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus on voimassa olevaan lakiin nähden laajempi

nyt on korkea aika ottaa käyttöön näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvat hoito ja auttamismenetelmät ja luopua meillä on aina tehty näin mallista

jos henkilö kykenee viitenä päivänä osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan voidaan ajatella että hän pystyy myös käyttämään julkisia työvoimapalveluita ja käymään myöskin tavallisessa työssä

toivottavasti muutoksessa päästään pian myös tähän vaiheeseen sillä näin päästään parantamaan myöskin toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta

tämä vaihtoehto olisi heikentänyt lapsilisän maksatuksen perusajatusta kulukorvauksena mutta tässä vaikeassa tilanteessa se olisi kuitenkin ollut mielestämme oikeudenmukaisempi vaihtoehto

ongelmana kuitenkin on se että jos te hallinnon palvelut eivät toimi eikä sieltä löydy resursseja tai osaamista palvella ja auttaa vaikeasti työllistyviä ja tarjota heille räätälöityjä palveluja tämän lakimuutoksen ainoa seuraus on se että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat jäävät yhtenä päivänä viikossa vaille mahdollisuutta osallistua tähän työtoimintaan

progressiivisen verotuksen avulla olisi paremmin voitu varmistaa että säästöt kohdentuvat niihin joilla on varaa maksaa

pidän näitä uudistuksia tärkeinä ja uskon että uudella yhdenvertaisuuslailla on todellisia myönteisiä vaikutuksia ihmisten yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen

hallituksen esityksessä todetaan ehdotetulla sääntelyllä olevan vaikutusta esimerkiksi työelämän laatuun mikä osaltaan tukee pyrkimystä työurien pidentämiseen

kun vielä huomioidaan se että kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahojakin on vähennetty ja vaikeasti työllistyvien kuntoutus on useimmiten järjestetty juuri harkinnanvaraisena kuntoutuksena on te toimistolla todella suuri haaste saada tämän lain periaatteessa myönteiset tavoitteet toteutumaan

eli olen vähän samaa mieltä kuin edustaja autto että kun meillä on jo nyt tasa arvovaltuutettu niin eikö hänen tehtäväkuvaansa voisi laajentaa vammaisten henkilöiden tasa arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen valvontaan kuten esimerkiksi ruotsissa tällä hetkellä tilanne on

yhdenvertaisuuden edistäminen koulutuksessa työelämässä palvelujen tarjonnassa ja viranomaistoiminnassa edistää kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja vähentää syrjäytymistä

kehyksissä päätettiin muun muassa merkittävistä kevennyksistä pienituloisten verotukseen joten on tärkeää saada yksityiskohtaista tietoa lopullisista tulonjakovaikutuksista

arvoisa puhemies

lopuksi arvoisa puhemies

avioerotilanteiden ja niihin liittyvien riitojen ollessa niin sanotusti päällä nämä lakialoitteessa olevat asiat ovat tärkeitä

julkiset palvelut tasaavat toimeentuloeroja usein tehokkaammin kuin rahalliset etuudet ja ne myös luovat edellytyksiä toimeentulon hankkimiselle

edustaja kiurun aloitteessa olevat sanktiot ovat kuitenkin mielestäni hyvin rajuja enkä voi niitä hyväksyä koska ne eivät mielestäni ole lapselle hyväksi

sen myötä perusopetuksen lisäksi myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaat saavat oikeuden psykologi ja kuraattoripalveluihin sekä koulu ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin

pitäisikö perheiden tukemiseen panostaa enemmän

olen aivan varma että oikea aikaisella perheiden

niihin nähden ja tällä tukemisella voitaisiin avioeroja vähentää

valitettavasti resursseja tällaiseen ennalta ehkäisevään toimintaan ei tällä hetkellä yhteiskunnassa ja kunnissa ole riittävästi

näiden lakimuutosten tarkoituksena on luoda puitteet ammatillisen koulutuksen selkeämmälle ja nykyistä paremmin työelämän vaatimuksiin vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle

puhemies

ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava tutkinto muodostuu jatkossakin ammatillisista tutkinnon osista yhteisistä tutkinnon osista sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista

on hyvä asia että ammatillisessa peruskoulutuksessa yhteisiä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia on vahvistettu mutta ammatillisessa koulutuksessa on tärkeä pitää huolta siitä ettei pakollisten osien määrästä laadusta ja osaamisvaatimuksista tingitä

tosiasia on että tällä hetkellä tuhannet nuoret jäävät vaille toisen asteen koulutusta ja heillä on tämän vuoksi suuri riski syrjäytyä myöhemmin työelämästä kokonaan

arvoisa puhemies

tällä lakimuutoksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään asumistuessa hyväksyttyjen enimmäisasumismenojen määrittelyä niin että jatkossa enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko

erityisesti säänneltyjen ammattien osalta esimerkiksi lähihoitaja on tärkeä varmistaa että tutkinnon pakolliset osat tuottavat riittävän ammattitaidon suhteessa alan ammatinharjoittamissäädöksiin olipa opintojen suorittamistapa sitten mikä tahansa

toki työssäoppiminen on oleellisen tärkeä oppimisympäristö ammatillisessa koulutuksessa kuten äsken edellisessä debattikeskustelussakin tuli hyvin esille

näillä toimilla parannetaan lapsen oikeuksia viettää aikaa molempien vanhempiensa kanssa lapsen oikeuksia varhaiskasvatukseen sekä koko perheen mahdollisuuksia hoitovastuun tasaisempaan jakamiseen ja parempaan toimeentuloon

yhteisten tutkinnon osien tavoitteena on varmistaa se että perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena suorittaneille on alasta ja tutkinnosta riippumatta kaikilla toimialoilla tarvittavaa yhteistä osaamista ja yhtäläiset valmiudet elinikäiseen oppimiseen

arvoisa puhemies

näistä hyvistä uudistuksista huolimatta jää huomattavalla osalla asumistuen saajista osa asumismenoista asumistukijärjestelmän ulkopuolelle usein toimeentulotuella katettavaksi